ne on virkavastuulla tässä talossa laskettu ja siihen perustuvat sekä niitten verotukseen liittyvät arviot että niitten työllisyysvaikutuksiin liittyvät arviot

panemme taseen töihin niin kuin monet kokoomuslaiset ja keskustalaiset ennen vaaleja puhuivat

sipilän malli juuri näin

arvoisa puhemies

optimistisesta perusluonteesta huolimatta en pysty ehkä millään näkemään kuntien tilannetta niin ongelmattomana kuin ministeri tölli tässä vähän maalaili

kun katsomme tätä kuntien isoa tilannetta lähivuosina niin varmasti tosiseikka on se että menopaineet muun muassa ikääntymisestä johtuen tulevat kasvamaan voimakkaasti

yhteisöverojen kunnille korotettu jako osuus oli hyvä päätös

myös jäteverotuotto tulisi tulouttaa kokonaisuudessaan kunnille ja osa luonnollisten henkilöiden pääomaverotuotoista tulisi myös ohjata kunnille käyttäväthän he myös kuntien palveluja

ministeri tölli mitä mieltä te ja hallitus olette näistä veroesityksistä ja aikooko tämä hallitus vielä pyrkiä vaikuttamaan siihen että kuntien veropohjaa laajennettaisiin

ensin vähän työjärjestyksenomaisesti toteaisin että tässä on kyse debatista eikä vastauspuheenvuoroihin tarvitse sisältyä kysymyksiä vaan tässä on kyse parlamentin vuorovaikutuksesta joka voi tapahtua ministerin tai toisten parlamentaarikkojen kanssa

edustaja saarikon väite siitä että tämä kokoava ratkaisu ei hyödyttäisi joitakin ryhmiä mainitsitte eläkeläiset työttömät jotkut yrittäjäryhmät ei kyllä pidä paikkaansa koska kyllä tällainen kokoava ratkaisu hyödyttää kaikkia suomalaisia

muun muassa työllisyyden paraneminen vahvistaa veropohjaa ja lisääntyvät verotulot totta kai turvaavat myös hyvinvointiyhteiskunnan ja palvelujen tuottamisen

arvoisa puhemies

kuntia on usein syyllistetty heikosta tuottavuudesta myös täällä jo monta kertaa tämän illan aikana ja monet tekevät siitä johtopäätöksen että me tarvitsemme kuntiin uusia toimijoita tätä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäämään

varmasti on näinkin mutta silti ei ole syytä ihan valtoimenaan lähteä tällaiseen yksityistämisprojektiin josta monesti on kyse kun puhutaan palvelumarkkinoiden ja palvelutuotannon monipuolistamisesta

jos kuntien toiminnat jaetaan osiin ne outsourcataan yrityksiin niin joudutaan tämmöiselle osaoptimoinnin tielle ja usein vielä taustalla häärii monikansallinen pörssiyhtiö jolloin on aivan selvää ettei kyse ole kuntalaisten kokonaisedusta vaan usein myös bisneksestä

hallitus on tehnyt kaikkensa antaakseen tukensa tällaiselle yksityistämiskehitykselle ja olisin kysynyt ministeri tölliltä ja myös ministeri rehulalta

oletteko arvioineet että tämä todella on kuntien etu

minulla ei ole tarvetta etsiä syyllisiä mutta halusin kertoa tästä murhenäytelmästä

uskon että me kaikki olemme täällä koolla illan myöhäisinä tunteina sen takia että mietimme täällä yhdessä miten voimme kehittää yhteiskuntaamme ja esimerkiksi terveydenhuoltoa jotta tällaisilta murhenäytelmiltä voitaisiin välttyä

itse ajattelen niin että hyvän ja toimivan sosiaali ja terveydenhuollon parhaat edellytykset syntyvät sellaisessa yhteiskunnassa jossa on vahva julkinen talous laaja ja toimiva julkinen sektori sekä mahdollisimman tasa arvoinen ja yhtenäinen yhteiskunta

nyt kaikki näistä kriteereistä ovat jos eivät todella huonolla tolalla niin ainakin aika heikoissa kantimissa huolestuttavalla tavalla mistä kertovat ne viime aikojen tutkimukset että kahtiajako ja eriarvoistuminen lisääntyvät

erityisen suuri uhka tästä kahtiajakautumisesta on niiden suomalaisten kohdalla joita tämä toivottavasti jo taakse jäänyt taloustaantuma koettelee

heidän joukossaan on paljon pitkäaikaistyöttömiä ja nuorisotyöttömiä ja heidän pitäisi olla politiikan painopisteen kohteena tässä tilanteessa

kuten tämänkin illan keskustelu on osoittanut sosiaali ja terveydenhuollossa riittää todella paljon tehtävää jatkossakin ja omalla kolmen tärkeän asian listallani ovat seuraavat kolme asiaa

perusterveydenhuolto ja terveyskeskukset kuntoon

kaikki se palaute mitä kansalaisilta tulee ne kokemukset ne tutkimustulokset joita meillä on käytössämme kertovat siitä että me tarvitsemme eräänlaisen kunnianpalautuksen terveyskeskuksiin

maksupolitiikka iskee kipeimmin pienituloisiin ja nostaa loppujen lopuksi kuluja kun ihmiset eivät tule ennalta ehkäisevään hoitoon vaan usein vasta kun on ihan pakko

muistan hyvin kun viime vaalien alla kaikki puolueet kilpailivat siitä kuka saa laittaa vanhustenhuollon suomessa kuntoon

kolme ja puoli vuotta on kulunut ja tutkimukset kertovat että vanhustenhuollossa on paikoin valtavia laiminlyöntejä ravintoon ja hygieniaan liittyvissä määräyksissä on ylilääkitystä ja niin edelleen